muutenhan sinne olisi tullut ansioton arvonnousu taas toisinpäin elikkä toisin sanoen tällä tavalla oltiin olevinaan ainakin oikeudenmukaisia

mutta kun sitä käytettäisiin jollakin tavalla järkevästi hyväksi sittenhän sille tulisi niin kuin lihaa luitten ympärille

arvoisa puhemies

tiusaselle ystävällishenkisesti että kun hallitus paljon tekee esityksiä eduskunnalle niin joku sattuu joskus kohdalleenkin että tämä taktiikka paljastui nyt taas kerran

nyt minäkin huomaan sen todellakin että tässähän olikin siitä hallituksen esityksestä kysymys jota me tuolla liikennevaliokunnassa pyörittelimme ja sitten totesimme harvinaisen selvästi mitenkä asiassa tulisi menetellä erikoisesti syrjäisellä maaseudulla ja siitä huolimatta tiejohtajat käyttäytyivät juuri päinvastoin ja rupesivat nipottamaan tämän homman kanssa

jotenkin se on niin kuin automaatti että se ajattelukyky ulottuu juuri siihen saakka ja se ensimmäisenä tulee mieleen

mutta taitaa nykyisin olla niin että jokainen tekee niin kuin itseänsä huvittaa

ja silloin kiinnitettiin siihen huomiota kun tämä oli argumentti sen puolesta että euroopan yhteisöihin kannattaa liittyä kun siitä on tämmöisiä hyötyjä sisämarkkinahyötyjä sen takia juuri ryhdyttiin seuraamaan elintarvikkeitten vähittäiskauppahintojen kehitystä

jo nyt olemme siinä tilanteessa että nyt voi tapahtua jotakin sellaista viime jääkaudelta jäänyttä joka sitten putsaa pelin ja siitä syntyy ongelma ja se on että merenpohjan glatraatit elikkä metaanitaskut rupeavat vapauttamaan jään sulaessa sisältönsä ilmakehään ja samalla tavalla siperian ikirouta rupeaa sulamaan ja se vapauttaa siellä olevat metaanivarastot ilmakehään

finanssikriisi on herättänyt usan ohella monet muutkin valtiot toteuttamaan elvytystä satsaamalla juuri nyt oikea aikaisesti uusiutuvaan energiaan

näin yksinkertaista tämä suomalaisen yhteiskunnan piiri pieni pyörii rahat taskuun valuu homma on ei tässä ole tämän ihmeellisemmästä asiasta kyse

tämä on aika mainio näyte siitä mihinkä lahjakkaat ihmiset parhaimmillaan pystyvät

ja juuri kun ollaan vielä oikein korkean työttömyyden kunnassa rakenteellisesti edellisen laman jäljiltäkin ja nyt pitäisi satsata nimenomaan siihen että kirjastopalvelut toimivat myöskin koko alueella kirjastoautopalveluina jnp

no tätä hallituksen esitystä on sitten pikkuisen siistitty siitä mutta se perusviritys on edelleen se sama

täällä on käytetty terveys ja kansantalouspoliittisia perusteita tämän hallituksen erittäin hyvän esityksen puolustamiseksi

meidänkin hallituksemme herännee samaan vuoden myöhemmissä lisäbudjeteissa

arvoisa puhemies

rossin äskeisen puheenvuoron johdosta ja totean että kyllä se nyt taitaa vaan tämä ennen obaman ja kumppaneitten aikaa syntynyt finanssikriisi tuottavan sen tuloksen että kaikkiin niihin keinoihin jotka te äsken kielsitte että ne ovat tipupaletista pois niitä joudutaan leikkaa niin kuin paletista pois leikkauslistat jnp

tämä sama on harvinaisen selvästi kuvattu vastalauseessa joka on siis sisällöltään muuta kuin tuo mietintö ja kun on sitten aikanaan toinen käsittely olen hylkäämisen kannalla

ei ole yhtään mitään mutta siitä saadaan aikaiseksi oikein kunnon hallituksen esitys

yhdyn näihin puolusteluihin

kun olen kuunnellut täällä näitä puheenvuoroja sekä salissa että huoneestani käsin tämän iltapäivän aikana näitä puheenvuoroja voisi kutsua aivan riippumatta siitä miltä laidalta salia ne puheenvuorot on pidetty yhteisellä nimellä äärettömät puheet

se on täällä mietinnön kakkossivulla mutta on erinomaisen hyvä jos liikenne ja viestintäministeri on valmis kerta kaikkiaan tuomaan tämän pykälämuutoksena

kiinnitän kuitenkin yhteen pikanttiin juttuun huomiota nimittäin täällä hallituksen esityksen perusteluissa on mielenkiintoinen virke johonka vielä kukaan ei ole käytetyissä puheenvuoroissa kiinnittänyt huomiota

arvoisa puhemies

on tämä aika synkkää historiaa

sitten siitä tehdään mietintö sitten siinä on jo useampia vastalauseita ja sitten siinä on vielä huipentumana hallintovaliokunnan arvokas lausunto joka kuitenkin sentään on yksimielinen mikä on erittäin hyvä

ensinnäkin arvoisalle ministerille kun sanoitte että laki kieltää jotakin

että sitä kirjallisuutta olisi niin eikös mitä

ruokakriisi kytkeytyy elimellisesti sekä finanssikriisiin että öljykriisiin tuotetaanhan lähes kaikki maailmankauppaan tuleva ruoka maakaasulla ja raakaöljystä tehdyillä tisleillä

heti tuodaan suunnitelma että sivukirjastoja lakkautetaan kirjastoautot jos sellaisia vielä on eivät liiku mihinkään jnp

siinä on tapahtunut sellaista että on tavallaan valtion omaisuutta ryöstetty ulkomaalaisomistukseen

täällä todetaan

nyt kysymys on siitä että me varaudumme tähän emmekä halua lisätä hiilidioksidia näitten fossiilisten energialähteitten tupruttamisella ilmakehään

oinoselle kun hän on aina välillä niin ristoreipas ettei tahdo pysyä millään mukana ja kun hän oli valmis antamaan dnansa käyttöön näihin tarkoituksiin

sehän on jokaisessa niin sanotussa erämaapuhelimessa johon ei kesäkelissä viedä yhtään patteria elikkä akkua vaan lumikeleillä viedään moottorikelkalla akut ja seuraavan kerran uusien lumikelien aikana käydään vaihtamassa akut ja homma hoituu ja sitten ne menevät lataukseen elikkä tämä toimii näin

humboldtilainen sivistysyliopistoihanne on idealismia joka tuottaa parasta mahdollista realismia

arvoisa puhemies

tätä kutsutaan kirjallisuudessa italialaiseksi malliksi

siis toisin sanoen arvoisa puhemies juju on siinä että meidän pitää pysäyttää fossiilisten energialähteitten käyttö mahdollisimman nopeasti ja siirtyä uusiutuviin energialähteisiin

kiinnitän eilinen aluehallintokeskustelu ja kuntakeskustelu mielessäni huomiota tämän hallituksen esityksen perusteluihin joissa sanotaan muun muassa näin

siis arvoisa puhemies kun äärettömästi elvytetään kun äärettömästi nostetaan vuoronperään veroja niin äärettömästi tulee hyperinflaatio

maatalouden alkutuotteet pitäisikin poistaa wton dohan kierroksen agendalta ja euroopan unionissa lopettaa yhteinen maatalouspolitiikka

kylläpä siinä passintarkastajat ulvahtelisivat ruudun ääressä että no näitä oinosia kyllä piisaa täällä

siellä sillä on aivan oma terminsä

minä ihailen edustajatovereita siitä että siis itse hallituksen esityksessä puhumattakaan mietinnöstä ei ole oikeastaan yhtään mitään mutta sitten jo nimikkeistäkin pystytään käymään kisaa

arvoisa puhemies

siis toisin sanoen tulot leikattiin pois

arvoisa puhemies

se on looting elikkä ryöstö ihan puhtaasti sanottuna ryöstö

arvoisa puhemies

elikkä toisin sanoen ihmiset vieraannutetaan siitä kulttuuripalvelun vastaanottamisesta

paljon hyödyllisempää on voimistaa esimerkiksi yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa kriisien kyllästämässä maailmassa jossa resurssienjakokonfliktit tulevat jatkossakin olemaan arkipäivää

siis toisin sanoen taso on riittävyyden edellä

se tuli oikein havainnollisesti esille siinä vaiheessa kun siirryttiin ilmastonmuutoksen siihen vaiheeseen että syöksyvirtaukset rupesivat kaatamaan metsiä kaikenlaisten linjojen päälle ja pilaamaan kaikenlaisia yhteyksiä